arvoisa puhemies

arvoisa opetusministeri te teitte koulutuslupauksen ennen vaaleja vaaleissa ja jopa vaalien jälkeen ja nyt te olette pettänyt tämän lupauksen

arvoisa ministeri miksi te laitatte opiskelijat maksamaan talouden tasapainottamisesta kaikkein suurimman hinnan

pidättekö kohtuullisena että kaikkein matalimman sosiaaliturvan piirissä olevilta leikataan kaikkein eniten

arvoisa puhemies

tämä ei ole mikään pakko vaan tämä on teiltä kova arvovalinta

samaan aikaan kun te viette opiskelijalta todella joka neljännen euron hallituksella kuitenkin on varaa siihen että kevennetään autoverotusta kevennätte miljoonaperintöjen verotusta ja nyt täällä vielä suunnitellaan alkoholiveronkin keventämistä

hallitus on vetänyt paljon säästöjä pois mutta jostain kumman syystä opiskelijoihin ja koulutukseen kohdistuvista leikkauksista te pidätte härkäpäisesti kiinni

arvoisa puhemies

kannatan

todella se pihvi joka tässä on on se että valitettavasti vaalirahoitus on kasvanut vaali vaalilta ja vaalikampanjoiden hinnat vain kasvavat

sitä tässä itsekin kyllä tukisin koska se antaisi myös sen signaalin siihen että nyt on tappi saavutettu ja pitäisi pystyä tulemaan toimeen myös pienemmällä rahalla ja se antaisi varmasti myös signaalia siihen suuntaan että ehdokkaiden pitäisi vähän myös miettiä mitä kaikkea sillä rahalla sitten saisikaan aikaan ja varmaan sellaista tehokkuutta se toisi myös siihen ehdokastyöhön

ajattelin itsekin pyytää puheenvuoron kun tässä salissa aina moititaan että oppositiosta ei koskaan tueta hallituspuolueiden edustajien hyviä ajatuksia

tässä voin kyllä kaikilta osin samastua siihen mitä edustaja elo tuossa ennen jo totesi tästä ennakkoilmoituksen pakollisuudesta mikä olisi erittäin hyvä asia

kyllä itsekin lämpimästi kannatan näitä yhteisiä pelisääntöjä että kyllä kaikkien pitää pelata samoilla pelisäännöillä ja niiden pitää olla avoimet liittyi se lahjoitus sitten mihin tahansa lahjoitustahoon

onhan se hieman ihmeellistä että kun suomessa pelätään että vaaleja ei voida yhdistää niin tuossa länsinaapurissa voidaan käydä kolmet vaalit saman päivän aikana ihminen osaa äänestää sekä kuntatasolla olevaa ehdokasta maakuntatasolla olevaa ehdokasta että myös sitten valtakunnan tasolla olevaa ehdokasta ja äänestysprosentti on vielä korkeampi ja meille on suomessa tuottanut hirveitä vaikeuksia se että me yhdistäisimme näitä vaaleja ja nyt tässä keskustelussa tuli ilmi myös että vielä uudet maakuntavaalit tähän tulevat

arvoisa rouva puhemies

tämän asian käsittelyn yhteydessä on varmaan hyvä kuitenkin tuoda ilmi se että tulevaisuudessakin kuntakentän rakenne elää ja hyvä niin

on varmaan kaikkien mielestä hyvä että niitä raja aitoja murennetaan millä me myös saisimme kuntia helpommin liittymään toisiinsa mikäli siihen aitoa tarvetta alueella nähdään ja vapaaehtoisesti tähän päädytään

täällä on puututtu monta kertaa viiden vuoden irtisanomissuojaan ja on ehkä myös hyvä muistuttaa että aikoinaanhan tämä viiden vuoden irtisanomissuoja eduskunnassa yksimielisesti hyväksyttiin ministeri mannisen johdolla

toivoisin että kun asiaa lähdetään täällä eduskunnassakin käsittelemään niin siihen paneudutaan antaumuksella kuunnellaan myös henkilöstön edustajia ja tunnustetaan se että aina kun kuntaliitoksia tapahtuu niin totta kai sen uuden kunnan selkäranka niin kuin ne päättäjät on myös se motivoitunut henkilöstö jotta myös siitä kuntaliitoksesta saadaan parhaat tehot irti

siinä mielessä ei varmaan ole tarkoituksenmukaista ja onneksi kukaan ei ole täällä lähtenytkään siihen että lähdettäisiin moittimaan henkilöstöä tai painamaan henkilöstöä edelleen alemmas joten arvostetaan sitä työtä mitä meillä kuntakentällä ammattilaiset tekevät jotta myös kuntakenttä on tulevaisuudessakin hyvissä käsissä

itsekin ehkä tähän puheenvuoron loppuun kiirehtisin parlamentaarista valmistelua tulevaisuuden kunnasta koska kyllä aika sumussa kunnat joutuvat nyt eteenpäin menemään

kun samalla on hirveä paine uudistaa väliportaan hallintoa siirtää useita eri tehtäviä kunnilta pois niin kysymys kyllä herää että mitä tulevaisuudessa kunta oikeasti tekee mikä tämä meidän kuntaperustaisen järjestelmämme tulevaisuus on

toivoisin että nyt ministeri olisi aloitteellinen ja ottaisi laajasti niin koko kuntakentän kuin myös poliittisen kentän valmistelemaan tulevaisuuden kuntaa

arvoisa puhemies

ei varmaan kukaan täällä vastusta sitä että nuorisotakuuta kehitetään mutta tämä tapa millä hallitus taas kehittää kyllähän enemmän on se että otetaan ne resurssit pois millä esimerkiksi siellä paikallistasolla tai alueellistasolla voitaisiin tätä kehittämistoimintaa tehdä

nyt hallitus ajattelee että nuoret saadaan töihin sillä että annetaan vähän enemmän keppiä ei suinkaan sillä että esimerkiksi sanssi korttia kehitettäisiin siihen suuntaan että palkkatukimäärärahat nousisivat jolloin me saisimme nämä nuoret ihmiset ketkä ovat nimenomaisesti vailla työtä sinne töihin eikä niin että heidät jätettäisiin oman onnensa nojaan

jos ajatellaan että nuoria halutaan kannustaa vaikka yrittäjiksi niin kuin varmaan moni täällä haluaa niin kyllä siihenkin varmaan toimii paremmin se että annetaan pikkuisen porkkanaa eikä niin että taas viedään kokonaan toivo pois ja annetaan heidän olla omassa onnessaan

arvoisa puhemies

tässä salissa kun keskustellaan niin varmaan liittyy monenlaisia näkökulmia ydinvoimaan energiantuotantona mutta toivoisi että mitä tulee ydinjätteeseen kyllä kaikkien näkökulma olisi se että siinä asiassa toimitaan niin vastuullisesti kuin vain mahdollista ja totta kai huomioidaan myös niitä uhkakuvia mitä liittyy myös näihin eri selvityksiin

mutta ehkä tässä voi kuitenkin todeta niin kuin oikeastaan vähän edustaja mykkänen tuossa totesi että joka tapauksessa meillä aina liittyy energiantuotantoon tiettyjä uhkia ja niin kauan kuin meillä todella ydinvoimalla tuotetaan energiaa ja se on osa meidän energiapalettiamme sen jätteen käsittelyyn liittyy tiettyjä uhkia ja nämä uhat pitää jotenkin ratkaista

siinä mielessä olisi kyllä hyvä että suomi lähtee mieluummin siitä näkökulmasta että me olemme niitä nimenomaan ensimmäisinä maailmassa ratkomassa niin kuin olemme olleet ja jatkamme tätä työtä mistä muut voivat ottaa sitten oppia ja toisaalta myöskin niin että voimme itse myös oppia sitten muilta

kun täällä on noussut jo esille tätä ydinjätteen loppusijoitukseen liittyvää osaamista mitä suomessa pitkälti on kehitetty ja mitä meillä on niin miten sitä hyödynnetään sitten myöskin siinä että tätä osaamista viedään myös muualle ja toisaalta miten muualta tuodaan sitten tänne niitä kokemuksia mitä jossain muualla on ehkä sitten huomattu ja käydään tätä yhteistyötä sitten valtakunnan rajojen ulkopuolellakin

se on juuri näin niin kuin täällä jo useammat kollegat ovat sanoneet että aina ensin hallituksesta vaaditaan vaihtoehtoa oppositiolta ja sitten kun oppositiosta esitetään toinen porukka lähtee salista ulos ja se porukka mikä tänne näköjään jää ei sitten ole kuunnellut niitä vaihtoehtoja

arvoisa puhemies

täällä on puhuttu paljon siitä että pitää valaa myös sitä tulevaisuudenuskoa ja täällä on nostettu myös esille että tärkeimpiä tekijöitä meidän tulevaisuudessa ovat todella lapsemme ja nuoremme

me leikkaamme koulutuksesta valtavia määriä romutamme nuorisotakuuta

eikö olisi juuri tässä ajassa tärkeätä että me antaisimme näille ihmisille sen toivon sen kaiken tuen mitä he tarvitsevat jotta he sitten aikanaan kun he ottavat vastuun kantavat myös jokaisesta meistä huolen

sitten vielä ottaisin sellaisenkin asian esille että kun täällä vaaditaan ulkomaisia investointeja niin täytyy myös kysyä tänä päivänä tästä suomen ilmapiiristä

arvoisa puhemies

kun tässä nyt keskustellaan oikeusministeriön hallinnonalasta niin olisin ministeriltä kysynyt siitä että ensi vuonna varsinkin liikenteen puolella tuntuvasti sakkorangaistuksiin tulee korotuksia

no sitten hieman on tullut kyllä kritiikkiä siitä pystyykö niitä perustelemaan esimerkiksi liikenneturvallisuuden parantamisella ja tässä yhteydessä on noussut nyt esille että ensi vuodesta alkaen osissa rangaistuksia esimerkiksi

arvoisa puhemies

tässä sisäministeri orpo hyvin kiteytti että tähän vaaditaan toimenpiteitä koko euroopan tasolla

jos tämä asia halutaan todella ratkaista niin luulisi että se olisi järkevää myös suomen kannalta ratkaista niin että jokainen eu valtio kantaisi oman vastuunsa ja siksi kysynkin arvoisa sisäministeri

ja nyt kun teillä on tämä pohdinta käynnissä näistä muistakin seuraamuksista ja rangaistuksista niin olisin kysynyt

miten nyt vastaatte tähän kritiikkiin mikä tulee nimenomaan näihin oikeudentuntokysymyksiin että ylinopeudesta saa isomman tuomion kuin esimerkiksi pahoinpitelystä

kyllähän tämän asian poliittinen päätös tehtiin viime kaudella ja silloin varmasti kaikki tiesivät todella että se tulee aiheuttamaan muutoksia myös muuhun lainsäädäntöön ja nyt niitä muutoksia ollaan tässä tekemässä

itse ainakin lähden siitä että täällä eduskunnassa kyllä riippumatta nyt sitten omasta kannastani tiettyjä niitä päätöksiä mitä edellinen eduskunta on tehnyt noudatetaan ja niiden mukaan mennään eteenpäin

sitten sanoisin tähän kun täällä aina tätä porttiteoriaa kyllä viljellään jokaisesta asiasta että sen teorian huonoin puoli esimerkiksi edustaja oinonen on se että se näyttää pätevän aina vain silloin kun siitä on itselle hyötyä

tässä kun keskustellaan todella tästä huoltovarmuudesta niin täällä useampi edustaja muun muassa edustaja skinnari on käyttänyt erittäin hyviä puheenvuoroja

myös edustaja turunen on viitannut siihen että kyllä kun katsotaan nimenomaan tätä huoltovarmuutta ja esimerkiksi meidän energiansaannin varmuutta niin on erittäin keskeistä että meillä on kuitenkin jokainen päivä sellainen että täällä suomessa pystyvät niin teollisuus kuin sitten kotitaloudet pärjäämään

ja siitä päästään minusta tähän kun edustaja kankaanniemi moitti että sosialidemokraatit olisivat jotenkin arvostelemassa sitä että meillä esimerkiksi uusia energiantuotannon muotoja kehitetään

ei suinkaan vaan siihenhän me olemme kannustaneet ja toivomme hallitukselle sinne hyvää menestystä että suomessakin päästäisiin pikkuhiljaa sellaiseen malliin että meillä tämä omavaraisuus myös energiantuotannossa lisääntyisi koska se on tästä huoltovarmuuden näkökulmasta erittäin keskeinen kysymys

mutta sitten kun tätä keskustelua muuten on kuunnellut ja on ollut tämä bensaverokysymys ja muut niin tämä varmaan kertoo siitä että on meillä syytä tässä salissa pitää huolta vähän tästä politiikankin huoltovarmuudesta

kyllä se näin on että toivon mukaan meistä jokaista hieman kiinnostaa se mitä me olemme ennen vaaleja sanoneet ja sitten se toteutammeko me niitä sanomisia täällä päätöksentekijöinä

senpä takia on kyllä ihmeellistä esimerkiksi tämän bensaveron kohdalta että niin paljon kyllä siitä perussuomalaiset kohkasivat ennen vaaleja mutta sitten nyt täällä onkin jo toinen ääni kellossa

että ei se mitään pahaa tee ja kun on hinta niin alhainen niin kyllä sieltä voi muutaman sentin ottaa ja sitten sanotaan että vaihtoehtona olisi ottaa näiltä pienituloisilta vielä lisää mutta kun senkin te teette jo nyt

toivoisi että politiikan huoltovarmuuden näkökulmasta kiinnittäisitte jatkossa vähän enemmän huomiota siihen mitä tuolla vaalikentillä suustanne päästelette ja sitten siihen mitä vallassa teette

täällä kun tätä keskustelua käydään niin kuten tuossa jo edellinenkin puhuja edustajatoveri essayah sanoi myös minä toivon että kuitenkin kunnioitamme toisiamme

naisen oikeus raskaudenkeskeytykseen

sitten täytyy mennä näihin perusteluihin ja näissä aloitteen perusteluissa tämä ei valitettavasti ole se ensimmäinen asia ja täytyy silloin kysyä mitä tällä aloitteella haetaan

tällaisella aloitteella ei pidä lähteä vaarantamaan tätä asiaa

arvoisa puhemies

puhemies on viisi viisi ole tarkoitus äänestää ei

mennäänpäs tähän tämän asian pihviin ja tämän asian pihvihän on se että nyt hallitus haluaa tehdä lainsäädäntöä joka eriarvoistaa miehiä ja naisia

no nyt voi vähän kysyä rikkooko tässä nyt hallitus omaa ohjelmaansa tällä lainsäädännöllä jolla halutaan todella yhä enenevässä määrin eriarvoistaa naisia ja miehiä kun verrataan heitä toisiinsa

tässä välillä itsekin alkaa jo miettimään onko todella niin että suurimmat epäkohdat nyt liittyvät siihen että jossain avioliitossa jompikumpi osapuolista kokee olevansa väärässä sukupuolessa ja haluaa sitä korjata ja sitten itse tekee sen päätöksen

on varmaan ihan perustelua niin kuin edustaja nurminen tuossa hyvin ansiokkaasti pöntöstä kuvasi mitkä ne tietyt vaikeudet ja pienet ongelmakohdat eivätkä niin pienetkään ongelmakohdat ovat mitkä tähän lakiin liittyvät ja olisi varmaan syytä että tätä ihan yhdessä voitaisiin katsoa että tätä todella pystyttäisiin lieventämään nimenomaan näistä epätasa arvoisista syistä

kysyisin vähän näiden liitännäislakien vastustajilta että nyt kun nämä kansainväliset tutkimukset osoittavat että näissä perhemuodoissa ja niissä kasvaneissa lapsissa ei ole eroja ja nyt kun tämä sama luultavasti selviäisi täällä meillä suomessa niin muuttaisitteko te omaa suhtautumistanne

puhuttaessa sisäisestä turvallisuudesta ei voi liikaa korostaa sosiaalisen koheesion merkitystä millä tavalla ihmiset kokevat oman arkensa

niin kuin tiedämme ja niin kuin itse asiassa tässä selonteossakin viitataan nämä erilaiset heikennykset niin palveluihin kuin esimerkiksi sosiaalietuuksiin heikentävät sitä ihmisten turvallisuudentunnetta omassa arjessa

kun tämä yhdistetään vielä siihen että mikäli menemme näiden kehysten mukaisesti poliisien määrä tulee radikaalisti laskemaan edelleen niin tämä varmasti kiihdyttää edelleen sitä tunnetta että ihmiset kokevat epävarmuutta

nyt olisikin tärkeää että hallitus sitten siinä yhteydessä kun pohtii tätä sisäisen turvallisuuden strategiaa huomioi myös tämän laajemman kehityksen että mitä muuta meillä tapahtuu yhteiskunnassa niin sosiaalipalveluissa terveyspalveluissa millä tavalla ihmisten arjessa tämä turvallisuus käsite laajemminkin käsitetään ja miten se koetaan kuin ainoastaan siinä miten me puhumme ainoastaan viranomaisresurssien riittävyydestä vaikka nekin ovat todella tärkeitä

kun hallitus omassa esityksessään nyt seuraa aika lailla sitten niin muiden euroopan maiden kuin myös muiden pohjoismaiden linjaa niin tämähän kertoo aika lailla siitä että kun euroopassa yhteisesti ei kyetä tätä tilannetta hallitsemaan niin se johtaa silloin siihen että jokainen maa sitten vuorollaan tulee omia ehtojaan kiristämään

kun meillä tällä hetkellä on paljon yksin tulleita alaikäisiä jotka ovat saaneet jo oleskeluluvan suomesta ja nämä tiukennukset tulisivat myös heitä koskettamaan onko tämä ihan loppuun asti mietitty

emmekö me juuri haluaisi niiden kaikista heikoimmassa asemassa olevien arkea täällä suomessa helpottaa

arvoisa puhemies

tässäkin keskustelussa on tullut hyvin ilmi se että suurin osa meistä ainakin haluaa olla ratkaisemassa näitä yhteisiä kysymyksiä hakemassa ratkaisuja niihin ongelmiin mitä me kohtaamme niin tässä itse turvapaikkapolitiikassa kuin sitten tässä kotoutumisen puolella ja sitten osa täällä on tekemässä näköjään vain ja ainoastaan päivänpolitiikkaa tällä asialla ja se kertoo ehkä jotain sitten siitä vastuullisuudesta jolla näitä asioita ollaan hoitamassa

on hyvä muistaa että kun muissakin pohjoismaissa tätä kotoutumista on lähdetty pohtimaan uudella tavalla niin siihen on hyvin keskeisesti kuulunut se että sitä on tehty yli hallitusoppositio rajojen on haettu laajempia hartioita näiden asioiden ratkaisemiseksi ja kuunneltu herkällä korvalla kaikkien ehdotuksia

ja senpä takia olisi nyt tärkeää että tämä parlamentaarinen valmistelu näissä asioissa myös etenisi suomessa ja on hienoa että täällä on opposition puolelta tätä esitetty ja hallituksen puolelta tätä kannatettu ja toivotaan että tämä asia nyt lähtisi eteenpäin

tai on hienoa että tätä passiivista työttömyysturvan muuntamista aktiiviseksi ollaan tekemässä niin kun myös oppositio on esittänyt

mutta sitten kun tullaan näihin työllisyysmäärärahoihin niin on vaikea kuvitella täällä äsken kyselytunnilla pääministerikin paasasi siitä että pitkäaikaistyöttömyyttä pitää vähentää millä sitä vähennetään muuta kuin näillä tukitoimenpiteillä joita nimenomaan työllisyysmäärärahoilla tehdään

tätä varten työllisyysmäärärahoja tarvitaan niillä on vaikuttavuutta ja niillä voidaan nimenomaisesti tätä pitkäaikaistyöttömyyttä vähentää ja sen kestoa vähentää ja sitä kautta saadaan myös aikamoisia säästöjä valtiontalouteen

olisin nyt tässä varmistanut vielä että olen sitten oikeissa tiedoissa ainakin itse

kun täällä perussuomalaiset vaativat nyt leikkauksia niin kai te sitten todella edelleen leikkaatte ja varsinkin leikkaatte nyt näistä meidän eu jäsenmaksujen netto osuuksista

että kun tällä viikolla hallitusta nimitetään ja perussuomalaiset siellä ovat mukana niin pitävätkö perussuomalaiset lupauksensa ja leikkaavat meidän eu jäsenmaksun netto osuuksia puoleen

näin alkuun täytyy antaa kiitosta perussuomalaisille että nyt kun nousitte valtaan te puolititte ne meidän eu jäsenmaksut

ai ette tainneetkaan puolittaa että siinäkin näitä petettyjä lupauksia

mutta arvoisa puhemies hallitukselle täytyy antaa kiitosta hallitusohjelman kunnianhimoisista tavoitteista laittaa julkinen taloutemme tasapainoon ja suomi kuntoon

sen sijaan niistä keinoista olemme varmasti erimielisiä ja sehän on hyvä olemmehan me demokratiassa ja politiikkaan kuuluu se että punnitsemme eri vaihtoehtoja